pidämme myös tärkeänä sitä että huolehditaan siitä että tulevaisuudessa meillä on riittävästi päteviä lastensuojelun työntekijöitä ja siksi onkin erittäin hyvä että opiskelun aloituspaikkoja ollaan nyt lisäämässä

edustaja mustajärvi toikin puheenvuorossaan erinomaisesti esiin kaikki ne syyt minkä vuoksi tämä lakialoite tarvitaan

useissa tapauksissa tarveharkinnan vaikutus kohdistuu erityisesti naisiin

tärkeää on myös selkiyttää lastensuojelussa toimivien työnkuvia ja poistaa niitä raja aitoja eri viranomaisten väliltä ja selkiyttää sitä mikä niin sanotusti kuuluu kenenkin työhön

tässä varmasti yli puoluerajojen on meillä hyvä hetki pohtia mitkä niitä keinoja sitten olisivat

suomalaisen sosiaaliturvan tulisi kuitenkin kyetä vastaamaan yksilöllisesti jokaisen ihmisen tarpeeseen niissä elämäntilanteissa joissa syystä tai toisesta ollaan vaikkapa työmarkkinatuen piirissä

anteeksi oli tarkoitus seurata herättää puhe tästä kirjautuu kuitenkin kuivu rusko

tämä keskustelu on päättynyt k a

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näenkin että tämä on täysin kestämätön ja käsittämätön päätös monelle työssä käyvälle ihmiselle nimenomaan lapin seudulla

risto ulmalan

meillähän joukkoliikenne ei ole mitenkään tämmöinen todellinen vaihtoehto vaan oman auton käyttö on käytännössä välttämättä

lääkekorvausjärjestelmään tehtävien muutosten vaikutuksia on aktiivisesti seurattava myös suhteessa sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti sen vaikutuksia pienituloisten ja paljon lääkkeitä käyttävien lääkkeiden käyttöön on selvitettävä

keskustelu

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön myytin mukaan se että oikeutus tönäisemänä käsittely on välttämättömyys

arvoisa puhemies

lasten huoltajuus ja tapaamisriidat ovat vuosi vuodelta komplisoituneet ja kuormittavat nykyisellään sekä sosiaalitoimea että oikeuslaitostamme erittäin raskaasti

tämä ei ole kenenkään etu

aivan liian usein näissä toistuvissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riidoissa toisena osapuolena on henkilö jonka tarkoitus on vain ja ainoastaan tehdä kiusaa sekä kustannuksia

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetusta laista on pääosin perussuomalaisten mielestä kannatettava mutta emme pidä sitä riittävänä turvaamaan ulkomailta suomeen tulevan terveydenhuollon henkilöstön riittäviä kielitaitovaatimuksia ja tämän vuoksi teen vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset jotka kuuluvat seuraavasti

sinällään aivan oikeanlainen kokeilu on ollut niin sanottu follo malli joka toivottavasti luo nyt uusia toimintatapoja ratkaista näitä lapsioi keudellisia kysymyksiä ilman että ne muodostuvat repiviksi riidoiksi vanhempien välille mutta ennen kaikkea lisäten lasten etua

eduskunta edellyttää että ammattipätevyysdirektiiviä kansallisesti täytäntöön pantaessa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevia säädöksiä muutetaan siten että eta alueella tai sen ulkopuolella koulutuksensa suorittaneilta edellytetään todistusta riittävästä kielitaidosta ammatin laillistamisen yhteydessä

olen erittäin ilahtunut että tähän ollaan valmiita investoimaan myös taloudellisesti koska uskon että kustannukset tulevat monenkertaisesti takaisin puhumattakaan riidan kohteena olevien lasten elämänlaadun parantumisesta

toivonkin että tämä lapsinäkökulma jatkuu myös tulevaisuudessa myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusten määräämisessä sekä siinä että tuo eriskummallinen kolmen vuoden ensikertalaisuusraja poistetaan

arvoisa puhemies

kokonaisuudessaan hovi ja hallinto oikeusuudistus on herättänyt aivan aiheestakin kritiikkiä erityisesti kustannusselvitysten osalta

perussuomalaisilla on vaihtoehto suomen palvelukunnat ohjelma jossa kiinnitetään huomiota muun muassa kahteen merkittävään seikkaan kuten lähipalveluihin ja rahoitukseen

muutoksista saatavat säästöt tuntuvat perustuvan aika lailla arvailujen varaan ja jättävät paljon pohdintaa siihenkin kuinka paljon muutoksenhakuverkoston supistaminen valtiolle aiheuttaa lisäkustannuksia joita syntyy esimerkiksi pitkistä välimatkoista

pohjois suomen osalta on myös huomioitava että meillä on lapissa suuria hankkeita kuten kaivostoimintaa ja tuulivoimapuistoja jotka tulevat mahdollisesti lisäämään myös katselmusten määrää

asiantuntijat ovatkin nostaneet esiin rovaniemen hallinto oikeuden tarpeellisuuden erityisasiantuntemuksen sekä jo mainittujen pitkien etäisyyksien luomien erityispiirteiden vuoksi

suuret rakenteelliset muutokset maksavat aina

arvoisa puhemies

lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja hallinto oikeuden välinen yhteistyö on vahvaa lisäten myös opiskelijoiden ammatillista osaamista tulevaisuuteen

onkin aina muistettava että vaikutukset voivat olla paljon suuremmat kuin kuvitellaan

nyt sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksessa kuten myös sosiaaliturvajärjestelmässä on huomattavia päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja ja vaikutus ja kustannusseuranta on puutteellista

rovaniemen hallinto oikeuden lakkauttaminen voi äärimmillään johtaa tilanteeseen jossa paitsi valtion kustannukset nousevat moninkertaisiksi seuraavaksi ollaankin hovioikeuden kimpussa

näin ollen pidän aika kohtuuttomana sitä jos nyt perussuomalaiset ja keskusta leimataan tämän asian vastustajiksi koska olemme kyllä yli puoluerajojen tästä olleet harvinaisen yksimielisiä

näitä perussuomalaisia ajatuksia ja vaihtoehtoja mielellämme tuomme yhteiseen työhön jos ja toivottavasti löytyy nyt viisautta siihen kuten arvoisalta puhemieheltä että parlamentaarinen työ vihdoin aloitetaan

toivon myös että vihdoin päästäisiin irti siitä jatkuvasta epäluulosta jota perussuomalaisia ja meidän vaihtoehtojamme kohtaan tunnetaan sillä voin vakuuttaa että kyllä meiltä halua yhteistyöhön löytyy yhteisen hyvän puolesta

saamelaiskäräjälaissa muun muassa nyt tullaan sitten määrittelemään tämä saamelaisuuden määritelmä sikäli kenellä on oikeus kutsua itseään saamelaiseksi ja kenellä tähän statukseen ei ole oikeutta

lopuksi haluan kannattaa edustaja mattilan tekemää esitystä

tämän takia oikeastaan vielä tässä viimeisimmäksi haluaisin nostaa esiin sen kysymyksen olisiko tässä ollut nyt syytä ensin käsitellä tämä saamelaiskäräjälaki ja odottaa mitä muun muassa perustuslakivaliokunta siitä lausuu ja sen jälkeen olisi sitten voitu pohtia tämän ilo sopimuksen ratifiointia uudestaan

aivan aluksi haluan myös osaltani kiittää edustaja juvosta tästä erinomaisesta aloitteesta ja oikeastaan haluaisin nostaa esiin tämän epäkohdan että nämä vammaisten oikeudet ja heitä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä varsin huonosti tunnistettua ja tiedostettua jopa tuolla ammattilaisten joukossa ja näin ollen monet vammaiset jäävät edelleenkin vaille heille kuuluvia oikeuksia

nyt tämä uusi sote järjestämislakiluonnos on myöskin pyrkinyt huomioimaan nimenomaan tätä vammaisten asemaa tulevaisuudessa

tärkeä asia on myös tämä kysymys siitä voidaanko tällaisia niin sanotusti erityistä suojelua tarvitsevia ryhmiä jatkossa jotenkin huomioida esimerkiksi palveluja kilpailutettaessa ja heidän osaltaan miettiä asiaa siten että heidän palvelunsa järjestäminen voitaisiin turvata pitkäjänteisesti ei niin että näitä kilpailutuksia joudutaan tekemään sitten muutaman vuoden välein

toki tässä nyt sitten tämä eun hankintadirektiivi asettaa nämä omat haasteensa ja tietysti täytyy sitten pohtia ja selvittää onko tätä kansallista harkintavaltaa ja lainsäädäntöä sitten mahdollista jotenkin hyödyntää

pidän myöskin erittäin tärkeänä jatkossa että vammaisia kuullaan näissä heitä koskevissa asioissa entistä enemmän koska se on ensiarvoisen tärkeää että he pääsevät itse vaikuttamaan myös näihin heitä koskeviin asioihin

syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle yli miljoona euroa

ongelma ei ole pelkästään taloudellisten resurssien kohdentaminen vaan tilanne vaatii myös muunlaisten ratkaisujen ja uusien toimintamallien käyttöönottoa

nykyinen järjestelmämme ei selvästikään toimi vaan putkesta putoaa osa nuorista pois

millaisia vaihtoehtoisia oppimispolkuja nuorille voitaisiin tarjota ja mitä konkreettisia toimenpiteitä nyt on odotettavissa jotta tähän todella massiiviseen ongelmaan puututaan

on valitettavaa että meillä on yhteiskunta jossa ei voida sanoa että työnteko on aina kannattava ja kannustava vaihtoehto

se tuo elämänhallintaa asianomaiselle ihmiselle se tuo mahdollisuuksia parempaan työllistymiseen myöhemmin se tuo sosiaaliturvaa eläketurvaa ja niin edelleen

hallituksen säästötoimet ja säästöihin ottama linja kurittavat kuitenkin kaikista pahiten pienituloisia joista monilla on jo nyt vakavia vaikeuksia tulla taloudellisesti toimeen

mutta on ymmärrettävää että lyhyellä aikavälillä varsinkaan nuoret ihmiset eivät kovin paljon kanna huolta siitä mikä on heidän eläkkeensä vuosikymmenten päästä vaan katsovat asiaa hyvin lyhyellä aikavälillä ja silloin näyttäytyy joissakin tilanteissa asia sellaiselta että työnteko ei kannata

eläkkeiden lisäksi indeksikorotusten alentaminen heikentää myös monia muita näihin indekseihin sidottuja etuuksia kuten työttömyysturvan peruspäivärahaa työmarkkinatukea vammaisetuuksia opintorahaa lapsikorotusta sekä rintamalisiä

se on meidän päättäjien vika siinä mielessä että meidän pitäisi pystyä nämä erilaiset parametrit sosiaaliturvan verotuksen osalta sellaisiksi säätämään että työnteko olisi aina kannattava ja kannustava vaihtoehto

tämän päätöksen vastuuttomuutta kuvastaa myös se että indeksikorotusten alentamista ei ole suunniteltu korvattavan myöhemminkään vaan vaikutus on tarkoitettu pysyväksi

hallitus katsoo että perustuslainmukaisuutta arvioitaessa merkitystä on ollut esimerkiksi sillä että muutoksen taso on vastannut palkkakehitystä ja sillä että muutos on ollut vähäinen

eläkkeiden sekä muiden etuuksien taso on jäänyt jälkeen yleisestä palkkakehityksestä jo vuosia huolimatta elinkustannusten rajusta noususta samaan aikaan

lisäksi perussuomalaiset katsovat että koska kunnollisia vaikutusarviointeja ei ole aiempien vastaavien päätösten vaikutuksista on hallituksen esitys vastuuton

elämisen kustannusten nousu ja erityyppisten veropäätösten vaikutukset ovat perussuomalaisten mielestä vähäistä suuremmat kun puhutaan ihmisten toimeentulon edellytyksistä

perussuomalaiset pitävät lähtökohtaisesti asetelmaa jossa toimeentulotuen perusosaa korotetaan toisin sanoen tarkistuksen heikennystä kompensoidaan epäoikeudenmukaisena muita ryhmiä kohtaan joita indeksitarkistuksen heikennys koskettaa

on myös huomioitava että toimeentulotuen tulisi olla aina viimesijainen tuen muoto ja mielestämme sillä kompensoiminen on väärä signaali myös kun puhutaan kannustinloukkujen purkamisesta

korostan että perussuomalaiset eivät vastusta lähtökohtaisesti toimeentulotuen perusosan korottamista vaan vaativat että yhtä tukimuotoryhmää ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin

tämän hallituksen esityksen toisessa käsittelyssä perussuomalaiset tulevat esittämään lakiehdotusten hylkäämistä

vuohia ja tällaisella tiellä että tämä yhteiskunta tämä valtio velkaantuu ja se velkaantuminen on pakko saada taittumaan

erittäin mielelläni haluaisin nähdä mitä se tutkimus pitää sisällään eli minkälaisia arvoja te olette sinne laittaneet ja oikein mielelläni otan sen aineiston itselleni että voin sitä myöskin tarkastella

tiedän itsekin tilanteita joissa puoluekanta on ollut virkaan valinnan peruste tai syy ei todellinen hakijan niin sanottu pätevyys

olen myös itse kuullut aikanani etten koskaan tulisi saamaan vakituista sosiaalityöntekijän virkaa vaikka muuten pätevyys ja koulutus riittäisivätkin ja syynä se että edustan niin sanottua väärää puoluekantaa näiden henkilöiden mielestä

näinhän asian ei tulisi olla vaan poliittiseen aktiivisuuteen tulisi kannustaa ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen puoluekannasta tai sen puuttumisesta huolimatta

missään tapauksessa virkaan valinnan peruste sen ei tule olla hyvä joskus vuosia sitten päättynyt v

kuten asian ensimmäisessä käsittelyssä perussuomalaiset toivat esiin emme voi tätä hallituksen esitystä ja hallituksen valittua linjaa hyvällä tahdollakaan ymmärtää tai hyväksyä

hallituksen säästötoimet ja säästöihin ottama linja kurittavat jälleen kerran kaikista pahiten pienituloisimpia joista monilla on jo nyt vakavia vaikeuksia tulla taloudellisesti toimeen

eläkkeiden lisäksi indeksikorotuksen alentaminen heikentää monia muita näihin indekseihin sidottuja etuuksia kuten työttömyysturvan peruspäivärahaa työmarkkinatukea vammaisetuuksia opintorahaa lapsikorotusta sekä rintamalisiä

tämän päätöksen vakavaa vastuuttomuutta kuvastaa myös se että indeksikorotusten alentaminen on tarkoitettu pysyväksi samalla kun elinkustannukset edelleen jatkavat hallituksen päätösten mukaisesti nousuaan

perussuomalaiset pitävät myös lähtökohtaisesti asetelmaa jossa toimeentulotuen perusosaa samalla korotetaan eli tämä leikkaus kompensoidaan siihen vääränä ratkaisuna

korostan että perussuomalaiset eivät vastusta missään tapauksessa lähtökohtaisesti toimeentulotuen perusosan korottamista vaan katsomme että yhtä tukimuotoryhmää ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sain viime syksynä tutustua rovaniemellä liikkuvan poliisin toimintaan ja se osaaminen ja ammattitaito motivaatio joka heillä siellä oli omaa työtään kohtaan ja sen kehittämiseen teki itseeni aika lailla suurenkin vaikutuksen

nyt haluaisin ministeriltä vielä kysyä

kuinka te näette että tämä työhön sitoutuminen tulevaisuudessa saadaan säilytettyä kun tätä liikkuvaa poliisia nyt ollaan lakkauttamassa

halusin sen takia tämän puheenvuoron pyytää kun tässä oli muun muassa pienituloisista henkilöistä puhetta ja sitten tässä keskustelussa nousi oppositiosta esiin muun muassa tämä eläkkeensaajien asumistuki että ollaanko sitä nyt leikkaamassa

eli nyt asumistuen saajien tasavertaisen kohtelun vuoksi nämä enimmäisasumismenot pidetään ennallaan eli tämän vuoden tasossa ja tämä on sama pää ja

tämä sama toimenpide koskee myöskin yleistä asumistukea ja tässä me katsomme että me haluamme kohdella eri asumistukimuotojen saajia tasavertaisesti

toisaalta on myöskin sitten muistettava se että hyvin usein nämä asumistuen korotukset nousevat ja menevät suoraan sinne vuokramääriin ja meillä on tietysti toivomus myöskin siitä että silloin me pystyisimme joltain osin myöskin ehkäisemään tätä kehitystä mikä on aika tyypillinen koska silloin ne nyt valitettavasti eivät näitä eläkkeensaajia tai asumistuen saajia hyödytä vaan aivan toisenlaisia toimijoita

itse asiassa mitä kuuntelin näitä puheenvuoroja täällä oli erittäin hyviä ajatuksia jokaisella oppositioryhmällä liittyen tähän pienituloisten toimeentulon ja tilanteen parantamiseen mutta erityisesti kiinnitin huomion tähän kdn avaukseen tästä alkuomavastuun kohdentamisesta nimenomaan tähän maksukaton alentamiseen

hallituksen esitys lisää entisestään byrokratiaa ja hallintorakenteita

ja keliaakikoista sen verran vielä että tällä hetkellähän on tänne vammaislainsäädäntöön tämä heidän ruokavaliokorvauksensa asetettu ja siitä on nyt käyty tuossa pohdintaa mitään ei voi luvata mutta on käyty pohdintaa olisiko joku toinen lainsäädännöllinen keino löydettävissä siihen koska siinähän on kysymys sairauden hoidosta eikä vammaisuudesta

haluaisin ministerin näkemyksen

itse asiassa haluan myöskin sanoa että tämä edustaja myllykosken esiin tuoma ajatus tästä koko sote alueen laajuisesta vammaisneuvostosta on kyllä minustakin erittäin kannatettava idea ajatus

mutta tästä sote järjestämislaista nyt vielä sen verran sanon että nimenomaan siinähän on ollut tavoite integroida näitä eri tasojen palveluja yhteen

sitten pitää aina muistaa myöskin se että meillä on hyvin eri tyyppistä vammaisuutta ja hyvin erilaiset tarpeet myöskin heillä ja eri ikäryhmissä

eli lähtökohtaisesti kyllä näen että tietysti mitä vahvempi pohja tällaisella vammaisneuvostolla on niin sen parempi toisaalta koska se myöskin omalta osaltaan tuo silloin sitä lisäosaamista ja lisätietoutta eri ammattiryhmien välille ja poistaa niitä raja aitoja joista tässä nyt esimerkiksi sote uudistuksen kohdalla on paljon puhuttu

tähän liittyy myöskin tietysti se että uskon että myöskin tätä kautta kyllä omaistenkin ääni varmasti saadaan kuuluviin on se sitten tämmöinen kunnissa toimiva tai sitten tämmöinen laajempi sote alueen laajuinen vammaisneuvosto

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan osaltani kiittää myös koko valiokuntaa hienosta ja antoisasta työskentelystä sekä erityisesti valiokuntamme puheenjohtajaa juha rehulaa ja haluan myös tässä esittää kiitokset valiokuntaneuvoksillemme

lähtökohtaisesti voidaan toki kysyä millainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee erillisen lainsäädännön turvaamaan vanhuksille hyvän elämän edellytykset elämänpolun ehtoopuolella